eroksen tekemistä varten ritoosaston yksityiskohtaisen käsittelyn pyrin tekemään tästä museot osteli arvoisena kuin miesten ehdotukset numero yks yleiskeskustelun kuluessa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle

siis noudatamme yhdessä sovittua periaatetta että ensimmäinen kysyjä määrää kysymyksen aihepiirin ja keskitytään aina yhteen aiheeseen kerrallaan

ars voi myöskään tunnustettu rungon osat voi myös toimia esitysnumero yhdeksänkymmentäneljä

sitten puhujalistaan

kari uotila

tätä työtä ja loput kymmenen yksitoista kaksitoista kolmetoista

olen kova talousmies mutta olen sillä kannalla että kyllä ympäristöhallinto pitäisi pitää riippumattomana jotta se voi puuttua myös ylisuorituksiin ja sillä on kyky ottaa riippumattomasti kantaa kaava ja moniin muihinkin asioihin

just omista

soitto on yksi ja yksi yksityinen vuosikymmeneltä turvesuot miten muka sanoa miten teijaa kosto turusen ruskakselta neliöitten

edelleen hän puhui siitä että on täysi oikeus ja vapaus taistella omien oikeuksiensa puolesta ja hän sanoi vielä erikseen että taloudellisia vahinkoja ei katsota sellaisiksi että ne antaisivat mahdollisuuden puuttua järjestäytymisvapauteen

riski joutua

arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero sataviisikymmentäkolme drumcreen osapuolen niskanen risto myllykoski alas kuin miesten ehdotuksesta viisikymmentäneljä e

joten menemme tässä asiassa muihin pyydettyihin puheenvuoroihin

valiokunta joutuu huomauttamaan hallitusta siitä että se on laiminlyönyt edellisen eduskunnan yksimielisen kannanoton jossa edellytettiin puolustusteollisuuden toimintaedellytysten turvaamisen ottamista mukaan selonteon tarkasteluun

on tyytyminen ostokuittia verotukselta

lusto ja näki arvoisa puhemies kannanoton kalustealatalo asu kuin miesten eroksen viisi kuus

laventaa osaamispohjaamme ja tuotesortimenttiamme johon tarvitaan tutkimuksen ja tuotekehityksen voimavaroja yliopistoja ammattikorkeakouluja ja ammatillista koulutusta

tehdään niin että otetaan tässä vaiheessa ministeri tuomiojan puheenvuoro ja sitten jatketaan kehitysyhteistyöasioista debattia ja sitten otetaan kehitysyhteistyöministerin puheenvuoro

olkaa hyvä

ensi vuoden talousarviosta puuttuvat keinot talouskasvun työllisyyden ja sitten jos kuntayhtymälle kun ehdotuksen talousarvioaloitteiden hylkäämisestä tää on edelleen eduskunta yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi

kärsivällisellä työllisyyttä korostaneella linjalla laajalla yhteistyöllä ja erittäin vastuullisella valtiontalouden hoidolla oli yli kymmenen vuoden ajan luotu perustaa ja mahdol lisuuksia poistaa epäkohtia ja vahvistaa tasa arvoisen suomen perustaa

no nyt tänään me kuulemme pitkän litanian pääministerin sijaiselta että kaikki tekijät ikään kuin johdattavat siihen että pitäisi rajata lakko oikeutta ja saman on pääministeri sanonut omassa haastattelussaan muun muassa helsingin sanomissa

kristukseen annettu toinen karsijaan ja kömpelyyksiä ei yksityisiä posyydeksi uskonto on se miten

pidän tätä ministeri stubbin ilmoitusta hyvin tärkeänä ja arvostan sitä että hän on valmis tällä foorumilla toteamaan että viikko sitten annettu informaatio oli virheellinen

mihin työt ja ajatustyö on pixystä kettusen alkusyksyä edustaja colin tuskaksi ovat vasta kansi jota en sinänsä tai niiden välillä tämän jälkeen voiton estäminen

tässä ei tainnut olla varsinaista kysymystä joten menemme listalla eteenpäin

tässä puhemiesten ehdotuksesta viisikymmentäviisi

edustaja pirttilahti

keskusta ja perussuomalaiset ovat nyt tässä hallitusyhteistyössä pahasti luopuneet omista eväistään talouden kuntoonsaattamisessa

perustyötä kun arvoisa puhemies kannatan

risto jalo

ystävältään

arvoisa puhemies teen ehdotuksen yhdeksänkymmentäseitsemän tulosta heikkilä

miten työajoista petri ja satuasetus kaksi viisi jyp

on syytä korostaa sitä että ulkoasiainvaliokunta päätyi siihen kantaan että tätä määräaikaisuutta tarkastellaan nimenomaan koskien kaikkia operaatioita ei suinkaan vain tätä nyt esillä olevaa yk operaatiota

risto kettusen syyksi ja aidosta kallio tuskaksi

mahdollistetaan tästä asiasta jos on halua lyhyt debatti

arvoisa puhemies kannata pystyä kiroilun puhemiesten ehdotuksen numero yhdeksänkymmentäkahdeksan steve opel corsa puhemies kanada pystyi kiviranta poimittiin eri alojen edustan saari

ja jos ja

on tärkeätä että kaikki me omissa toimissamme lähdemme siitä että kerromme asiat niin kuin ne meidän parhaan tietomme mukaan kulloinkin ovat ja aivan erityisesti että täällä voi luottaa siihen että kun ministeri sanoo jotakin oman hallinnonalansa asioista niin se vastaa sitä parasta tietoa joka suomessa on olemassa

sotaa kun veneilijää onko seitsemän eli kolme tyhjää poissa kaksikymmentäviisi uskontoa

voitteko antaa vakuuden siitä että hallitus ei tee yksipuolisia muutoksia niin tärkeään asiaan kuin työntekijöiden lakko oikeus on

eun sisällä kehittyvä puolustus ja turvallisuusyhteistyö on kuitenkin suomen etujen mukaista ja meillä ei ole mitään syytä väheksyä sitä miltään osin

hallituksen toimettomuuden politiikka on johtamassa hyvinvointiyhteiskunnan ytimeen ulottuviin ja

pystyykö ru naiset puhemiesten ehdotuksen sataviisikymmentäseitsemän steve cropper

kokoomuslainen valtiovarainministeri voi olla tyytyväinen lähinnä pidätellä hymyään

sotkan karsijaan ja kolme ii poissa kahdeksan eduskunta maksaa netin mukaan se mukaan miten te jo oi tyypit ryöstö seruskaksi kuusi

eduskunnan suostumushan tälle operaatiolle tulee ilman mitään määräaikaa

yleisen tavan a

pidentyy ja aids perussijoitus kahdeksan kaksi

kristuksen

kun tämän osaston äänestyksen kohteena talousarvioesitys kiihdyttää tasaverokehitystä ja kun muut luvut on mennyt johdonmukasti katsottava hyväksytyksi on koko osasto on hyväksytyn mietinnön mukaan

ei kai niitä palkkoja makseta mistään nova groupin tililtä vaan kyllä ne maksetaan sieltä kuntien tililtä ja kun ne maksetaan niin lopputulos on että menot nousevat

arvesen varmistin esityksen numerossa rymistely jatkui myös kannattavuuteen ehdotuksen

äänestys

risto kettunen

yleisperustelujen kohdalla ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle ehdotukset sisältyvät edustalle jaettuun

äänestyksen oletus oli yli seitsemän ja viisi ei osu seitsemäns kuntoon ovat nyt myytin

hallitus ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin työllisyyden parantamiseksi ja anti seitsemänkymmentäyksi ei poissa kymmenen uskontoa hyväkseen miten muka sankan miten työllistää kettusetus kolme lasta

olemme tyytyväisiä siihen että sdpn puheenjohtajan jutta urpilaisen ehdotus kehittää selontekoa laaja alaisena turvallisuusstrategian välineenä etenee ja tarpeesta kehittää selontekomenettelyä vallitsee eduskunnassa yksimielisyys

risto pekkarinen kepu esitelty

huomautan että salikeskustelun etikettiin kuuluu teitittely

jutusta

yhtiö osti mäntynen s kaksi seitsemän ei

äänestyksen suomi kahdeksan ja häntä kaksikymmentäneljä tyhjä koska niiden

anteeksi joustotupon karussa huoneistokannan pystyyn jo runsaina puhemiesten kehityksestä budjetin kanssa mustajärvi on osa puhemieskaima pystyy käärimään voimiensa ja satakuusikymmentäyksi stenros rokuan niskan

veden alle menetti vaatteen haljeta muut uronen onnistuta viedä mut mäntylän kylät ihan livenä oli valmentanut hyviä liike suomea keskittäviin leikkauksiin

jos

pyydystää mainio

jos ymmärrän teidän tulkintanne oikein että se tarkoittaa siis sitä että jos tulee vaikeampi paikka ja joudutaan käyttämään voimaa ihmisoikeuksien turvaamiseen niin silloin te haluatte suomalaiset joukot kotiin

arvoisa puhemies kannattaa tutustua teekkari arvoisa puhemies

yli kaksi ääntä kolme kuusi yksi tyhjä poissa kaksikymmentä iskut ovat

osa puhemiesten ehdotukset tee yhdestä

teen odotetun esityksen numero

kun me olemme valmiit katsomaan myös sitraa ja ottamaan sen tasetta työllistäviin tarkoituksiin niin se on kertaluontoisia menoja työllisyyden hyväksi

suomen turvallisuus edellyttää päättäväistä toimintaa yhtä hyvin ilmastonmuutokseen vastaamiseksi kuin aktiivista kehitysyhteistyötä maailmanlaajuisten ongelmien vähentämiseksi

tämän johdosta eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

rustotuffa tässä vaiheessa kannatamme oli pekkarisen ilmaisversiosuus ja voimisteli hirmut

äänestys

pystykaulus kiertue miesten ehdotukset kahdeksan yhdeksän kymmenen yksitoista kaksitoista kolmetoista neljätoista

aros puhemiesten että ehdotuksen numerosta kuusikymmentäkaksi

osa viisi kuusi jaa ääntä kun talouskasvun käynnistämiseksi eikä ole halunnut kääntää leikkaavaa talouspolitiikan suuntaa elvyttävämmäksi eikä näin ollen nauti eduskunnan luottamusta

pystyykö mies kannetaan seler messner